muun muassa supistamalla työsuojeluhallinnon voimavaroja työterveyslaitoksen voimavaroja

olen upealla tavalla löytänyt ja kohdannut siellä mitä vahvinta yrittäjyydelle rakentuvaa korkea asteen koulutusta

kysymyshän on siitä että meillä on aivan liian paljon kansalaisia keskuudessamme joitten suhteellinen köyhyys on kasvanut

sitten asiantuntijoiden joukossa on aina sellaisia henkilöitä joitten asiantuntijalausunnoilla on paljon painoarvoa

tältä osin pidän isona puutteena sitä että henkilöstö ei ole ollut aidosti tekemässä tätä tuottavuusohjelmaa asettamassa sen määrällisiä ja laadullisia tavoitteita

se on erinomainen asia

jos se tarkalla lukemisella on täällä ikään kuin liian vähän huomioitu niin varmaan sitten valiokuntakäsittelyssä ehkä tähän asiaan kannattaa puuttua

professori niklas bruun on aina silloin tällöin sekä kansallisen että eurooppatyöoikeuden tuntijana käynyt työelämävaliokunnassa ja esimerkiksi itse kuuntelen häntä aina hyvin herkällä korvalla ja pidän häntä varsinaisena superasiantuntijana

ja sen vuoksi pidän hyvänä että tämän valiokunnan kannanotto on näinkin voimakas ajatellen nyt sitten seuraavaa hallitusta ja hallitusohjelmaa että saadaan tästä laadullisesti korkeatasoisempi

ryhmässämme ajatellaan että meidän kaikkien on parempi ja turvallisempi elää sellaisessa maassa jossa kaikilla meidän kansalaisillamme on asiat hyvin siedettävästi myöskin taloudellisen turvallisuuden kohdalta

mutta sanotaan että juna menee hyvään suuntaan kyllä tässä asiassa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

itse asiassa ainakin omalta kohdaltani ja uskoisin että sosialidemokraattisen työelämä ja tasa arvovaliokuntaryhmän kannalta tämä niklas bruunin asiantuntijalausunto vaikutti keskeisesti siihen että halusimme tukea tätä hänen esitystään

kiitän kysymyksistä ja puheenvuoroista ja mielelläni sanon ääneen sen että kyllähän suurin osa nyt valiokunnalle tehdystä evästyskeskustelusta oli tavattoman myönteinen

kannatan

tämä uudistus otetaan tosiaan ilolla ja positiivisuudella vastaan ja haluan uskoa että tämä tulee vahvistamaan meidän ammattikorkeakoulusektoria merkittävällä tavalla

siinä ministeri kiuru jatkaa tätä koulutuksen tasa arvoperiaatteen ulottamista

hänhän totesi lausunnossaan että tämän hallituksen esityksen ongelmana on se että siinä esitetään kirjattavaksi lakiin juuri se ilmaisu jota korkein oikeus on tulkinnut tapauksessa ja johon ratkaisun lopputulos perustui

yksikään yritysjohtaja ei ole sanallakaan valittanut siitä että työntekijöitten palkat olisivat korkeita tai liian korkeita

sasille pitää nyt vähän kertoa faktoja työllisyydestä

päinvastoin heidän ongelmansa ovat ihan jossain muualla kuin siinä etteivätkö he maksaisi mielellään niitä palkkoja työntekijöille jotka tekevät vaativaa ammattityötä korkean teknologian yrityksissä

tämä on jo stakesin tutkimuksissa todettu kaksikolme vuotta sitten ja siihen olisi ollut syytä jo edellisen hallituksen reagoida

niitten alueellinen vaikuttavuus ja merkitys työelämälle pk sektorille yritystoiminnalle on tavattoman arvokas ja tärkeä

hän oli sitä mieltä siis professori bruun että tilanne ei parane siitä että tämä ilmaisu siirretään lain tasolle

kun me annoimme valiokuntana lausunnon valtiovarainvaliokunnalle niin me käytimme ministerien omia faktoja tietonamme

ne ovat tällaisia kehityksen vetureita parhaimmillaan se yhteistyö mitä ammattikorkeakoulut ja erityisesti pk sektori yhdessä tekevät

ammattikorkeakoulujen kohdalta alleviivaan ja korostan sitä että arvostan ja pidän itse erittäin tärkeänä sitä paikallista osaamista ja profiloitumista niin kuin täällä joku teistä peräsi tätä ammattikorkeakoulujen alueellista tehtävää joka liittyy työllisyyden parantamiseen ja innovaatioiden soveltavan tutkimuksen yhdistämiseen sen alueen pieniin ja keskisuuriin yrityksiin

itse jo käynnistin digitaalisen neuvottelukunnan perustamisen muodossa tieto ja viestintätekniikan kehittämisen peruskoulussa kaikilla koulutustasoilla

no tämä asia on hankala ymmärtää mutta täytyy rehellisesti myöskin todeta se että työmarkkinajärjestöt jotka olivat tämän hallituksen esityksen takana näkivät kuitenkin niin että kun tämä epäselvä tulkinta nostetaan lain tasolle niin se on työmarkkinajärjestöjen kannalta askel parempaan suuntaan mutta ei mielestäni riittävä

arvoisa puhemies

kun täällä muun muassa edustaja eloranta peräsi tätä perusrakennetta yliopistoammattikorkeakoulu ja kysyitte sitten tästä tki toiminnasta mitä se on miten se poikkeaa yliopiston tutkimusinnovaatiotoiminnasta niin kyllä se ydinero lähtee siitä että sen soveltavan tutkimuksen tulee lähtökohtaisesti olla yrityselämää pk sektoria elinkeinoelämää välittömästi palvelevaa kun tiedekorkeakouluissa sitten tutkimustoiminnan tavoitteet voivat olla pidempikestoisia ja teoreettisempia

me sosialidemokraatit nyt olemme vakavasti sitä mieltä että tällainen kohtuullisen pieni tasokorotus on kuitenkin tarpeen ja välttämätön

sitten menin työskentelemään työhuoneeseeni josta kuuntelin edustaja pekkarisen mielestäni hyvää puhetta ja kun terveydestä puhutaan niin juoksin ja tein ennätykseni kun ajattelin että kerkeän käyttämään vastauspuheenvuoron edustaja pekkarisen puheenvuoroon puhemiehen toivomuksesta pyysinkin sitten ihan oikean puheenvuoron

tämäkään vertailu ei tee oikeutta sille mitä me sosialidemokraatit haluamme että ihan oikeasti panostetaan pitkäaikaistyöttömyyteen ja nuorisotyöttömyyteen

mutta kaikki asiantuntijat niin kirkon taholta kuin sosiaalipolitiikan asiantuntijat ovat sitä mieltä että tämä on ehdottoman perusteltu ja toivomme että asia saisi myönteisen johtopäätöksen

koulukuraattori ja psykologipalveluja tulee niille nuorille jotka niitä tarvitsevat jotta he saisivat paikan yhteiskunnassa sitten joskus

tämä pysyvän työvoiman tarvehan on äärimmäisen vaikea määritellä tämmöisessä globalisoituneessa taloudessa jossa käytetään hyvin paljon ketjutettua kilpailua ja jossa riski sekä työnantajan että työntekijöiden osalta on siirretty ketjun alapäähän

tämä on minusta erittäin tärkeä asia nyt ja voin vakuuttaa teille että kun ammattikorkeakoulujen omistajatahoilta hallituksilta tulee helmikuussa palaute opetus ja kulttuuriministeriöön pidän erittäin tärkeänä asiana myöskin omakohtaisesti perehtyä siihen miten nämä vaikuttavat alueelliseen työllisyystilanteeseen ja tulevaisuuteen

erityisesti kuntasektorilla ostopalvelut ja alihankintatilanteet ovat jatkuvasti lisääntyneet

kiljunen ansiokkaasti jo puuttuivat koskee suomalaisia eläkkeensaajia

ja oli hienoa että olin paikalla koska arvostamani kansanedustaja wallin kyllä asetti ikään kuin tätä keskustelua oikeaan poliittiseen ja yhteiskunnalliseen viitekehykseen

ettekö te tosiaan ajattele vastata edustaja backmanin kysymykseen että teillä ei ole ensi vuoden budjetissa valtionosuuksiin käytännössä mitään

tässä on tämä käytännön palveleva tehtävä minusta ikään kuin ydinajatus ja sana

vaikka tämän hallituksen esityksen päätavoitteena on täsmentää ja selkiinnyttää työnantajan työvoiman tarpeen pysyvyyden arviointia ja nykyistä selkeämmin itse lakitekstissä määritellä milloin toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua ei nähdäkseni tavoitteeseen välttämättä päästä hallituksen esityksen sanamuodolla siis pysyvä työvoiman tarve

mutta ehkä poiketen keskustalaisedustajien muista puheenvuoroista niin kuin sanoin edustaja pekkarinen erinomaisella tavalla nosti euroopan unionin ja sisämarkkinat tähän keskustelun ytimeen

itse painotan kovin tätä teollisuuden tekniikan osaamista mitenkään nyt vähättelemättä kulttuuriakaan

tosiaan tunnen itse hyvin opetustoimen säästöt kyllä nekin jotka minä jouduin hallituksen jäsenenä tekemään ja sen jälkeen on jouduttu tekemään valitettavasti lisää säästöjäkin mutta missä on teidän lisäesityksenne

me sosialidemokraatit olimme pettyneitä siihen että vanhasen hallitus ei tarttunut esitykseemme että nämä indeksikorotukset olisi maksettu eläkeläisille kaksi kertaa vuodessa

se nyt on vaan jouduttu toteamaan näin että ei voida lähteä juustohöylällä vähentämään kaikilta ammattikorkeakouluilta kulttuuritarjontaa vaan on sitten ministeriössä päädytty vähän kohdennetumpiin vähennyksiin mutta nekin totta kai nyt sitten arvioidaan tämän prosessin aikana

edustaja vehviläinenkin sitten kysyi mikä on pääministeri kataisen hallituksen asettama ammattikorkeakoulujen paikkamäärä tämän toimilupakierroksen jälkeen

me voimme tietysti puheissa esittää toivomuksia että tupakkavero vaikkapa kaksinkertaistetaan mutta eivät ne esitykset taida kuitenkaan sitten loppupeleissä olla ihan tästä päivästä

en nyt malta olla tästä puheenjohtaja sipilän kasvurahastosta toteamatta että minä kyllä näen että se on vähän niin kuin hiekalle rakennettu kepun vaalimökki kun sen rahoituksesta ei ole mitään takeita

siksi tämä hallituksen esityksen sanamuoto pysyvä on perusteltua muuttaa sanaksi vakiintunut

voin todeta että minulle henkilökohtaisesti sopii hyvin tupakkaveron hyvinkin merkittävä korotus mutta aivan niin kuin edustaja wallin sanoi kyllä tässä nyt on semmoinen tilanne että keskustapuolue haluaa ottaa kaiken mahdollisen ilon irti nyt tästä hallituksen tupakkaveroesityksestä ja panee siihen sitten poliittisista tarkoituksenmukaisuussyistä sen verran päälle ja hehkuttaa sitten että näillä rahoilla sitten oltaisiin voitu lapsilisäasia hoitaa

se on tässä hallituksen esityksessä yksityiskohtaisten perustelujen kohdan yhteydessä erittäin laajalti ja perusteellisesti kuvattu mitä tämä toimilupakierros pitää sisällään

mutta olen tietysti ministerinä sitoutunut ammattikorkeakoulujen säästötavoitteeseen valtion kohdalta mutta joudumme sitten katsomaan mitä alueellisia ja paikallisia siirtoja ja järjestelyjä voidaan tehdä

viittaatte että rahoja kerätään eläkeyhtiöiltä myymällä valtion omaisuutta

siis korostan että tämä oli työelämä ja tasa arvovaliokunnan asiantuntijana toimineen professori niklas bruunin esitys jonka koin oikeaksi

nyt me esitämme pientä kansan ja työeläkettä saavien toimeentulon parantamiseksi korotuksia eläkkeensaajien asumistukeen

ne ovat pitkän aikavälin juttuja

nythän me tarvitsemme niin kuin täällä vasemmistoliiton taholta on todettu nopeasti vaikuttavia toimenpiteitä suurehkoa elvytystä joka luo työtä ja kasvua

me tiedämme että eri syistä myöskin eläkeläisten asumiskulut ovat kasvaneet erittäin merkittävästi ja se on jopa johtanut siihen että osa eläkeläisistä on joutunut tinkaamaan välttämättömistä terveysmenoista saadakseen vuokransa maksetuksi

korostan sitä että ei tämä tietysti voi olla mikään kiveen hakattu esitys joka nyt on kentälle lähtenyt vaan se sitten arvioidaan ministeriössä

kyllä sillä ihan oikeasti pyritään asettamaan ammattikorkeakoulujen ylläpitäjä arvioimaan sitä omaa strategiaansa taloudellisia ja toiminnallisia edellytyksiään

mutta mitenkäs tämä sivistys

olen vakuuttunut että tämän toimilupakierroksen jälkeenkin toteutuu tämä hallitusohjelmassa kirjattu tavoite että jokaisessa maakunnassa toimii yksi tai useampi korkeakoulu

nyt koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa se on mukana sillä tavalla että nyt lokakuun loppuun mennessä nämä kolme ammattikorkeakoulua yliopistoa vastaavat siihen kysymykseen ovatko sitten tosissaan lähdössä tekemään tätä taideyliopistoa

meillä löytyy valtion budjetista kymmeniä rahoituskohteita joilla oltaisiin voitu jos yhteistä poliittista tahtoa löytyisi kompensoida tämä lapsilisien heikennys mutta siihen ei nyt sitten hallituksesta tämän asian tiimoilta yhteistä tahtoa löytynyt

ei minulla opetusministerinä ole mitään asetettua määrällistä tavoitetta että ammattikorkeakouluja pitää vähentää se ja se määrä

tämä on aito luova yhteistyöprosessi

itse asiassa sen päätarkoitus on nostaa toiminnan tasoa ja laatua tämän toimilupakierroksen kautta

sitten sen jälkeen arvioidaan yliopistokentän sisältä ne resurssit ja voimavarat joilla voidaan taloudellisesti ja muuten tukea tätä yhdistämistä

ja samalla kun pääsin tänne puhujapönttöön ja paikalla on myöskin edustaja zyskowicz haluan kyllä myöskin edustaja zyskowiczille lausua kiitokset hänen alkupuheenvuorostaan jossa hän mielestäni oikealla tavalla lasten ja nuorten näkökulmasta viritti tätä keskustelua

totta kai minä koulutus ja sivistysihmisenä opetusministerinä asetan tavoitteen niin taistelen leijonan lailla sen suhteen ettei tulisi lisäleikkauksia opetus ja sivistystoimeen

arvoisa puhemies

kiitos siitä

en nyt ihan tässä tunnen kyllä tämän tuolileikin että pitää vaihtaa paikkaa ja joku juoksee sitten tuolille mutta siitä ei ollut kysymys

olen nyt näin positiivisella tuulella että mielelläni kehun edustaja pekkarista edustaja zyskowiczia ja myöskin edustaja wallinia muidenkaan puheenvuoroja vähättelemättä

haluan korostaa sitä että me olemme tämän esityksen niin kuin tietysti kaikki muutkin tehneet siis syvän oikeudenmukaisuusharkinnan jälkeen koska valtaosa meidän eläkeläisistämme on tällaisia suomen kunniakansalaisia jotka ovat tehneet pitkän päivä ja elämäntyön suomessa ja heitä tulee kohdella hyvin ja reilusti

joo minä aloitin sen mutta minä ankkuroin sen kyllä hyvin tarkasti nyt siihen asiaan että minä ymmärrän paljon kritiikkiä

ymmärrän että oppositio ampuu kovillakin mutta huomioikaa nyt ne tunnusluvut jotka täällä alkupuheenvuorossani esittelin

kunnioitan edustaja sipilän hyvää tahtoa ja yhdyn valtiovarainministeri rinteen näkemykseen että tässä oppositiopuolueetkin ovat pyrkineet tekemään vakavaa työtä

se on kova taloudellinen säästö ei se siedä yhtään lisää

eipä minulle oikeastaan nyt tässä kohtaa tullut muuta kuin tämä edustaja paloniemen erittäin vahva ylisanailu nyt kyllä tämän ammattikorkeakoulu uudistuksen tiimoilta

tämä hallitus ei kohtele epäoikeudenmukaisesti ei lappia ei itä suomea ei pohjanmaatakaan

mutta meillä on esimerkiksi teollisuussijoitus oy jonka kautta me voimme ohjastaa sitä vahvistamalla meidän teollisen pohjan uudistamista ja olemassa olevan vahvistamista

en nyt halua sitä korostaa mutta kun tosiaan olin siellä kemi tornion ammattikorkeakoulussa ja ylipäätänsä oulukemitornio alueella koko maanantaipäivän niin kemi tornion ammattikorkeakoulussa oli erittäin asiallinen hyvä rakentava ilmapiiri hyvin kehittävä näkemys ja ote tulevaisuuteen

totta kai he ovat huolestuneita omien aloituspaikkojensa tulevaisuuden suhteen mutta kuten totesin ne arvioidaan sitten tasaveroiselta pohjalta kun palaute kaikista ammattikorkeakouluista tulee

kun puhumme demokratiasta ja kansalaiskasvatuksesta niin mielelläni tuon keskusteluun mukaan meidän kirjastolaitoksemme yleisradiomme ja täällä jo viitattiin peruskouluun

kun edustaja paloniemi nyt täällä tuntien itsekin ammattikorkeakoulun sisältä käsin toteatte että on sekasortoinen tila niin en minä nyt haluaisi että arvostamani edustaja paloniemi käyttää tämäntyyppistä tyylilajia joka itse asiassa vaan on sytyttämässä tulipaloa

mutta olin pettynyt että pääministerin korviin eivät olleet kantautuneet nyt keskustan alkiolaisten toiveet ja puheenvuorot

olen itse kantanut myöskin huolta siitä että esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa jos sitä verrataan esimerkiksi lukiokoulutukseen aivan liian vähän yhteiskunnallisia kysymyksiä pohditaan ja tuodaan esille

aluksi kaksi kiitosta

ensimmäinen edustaja uotilalle joka minusta tärkeällä tavalla nosti tämän pidemmän aikavälin näkökulman koskien koulutukseen ja tutkimukseen kohdistettuja säästöjä

lehdessänne puoluevaltuustonne puheenjohtaja ovaska yhtyi myöskin opposition koulutuskritiikkiin

se on erittäin tasokas ja se on vielä tasokkaampi tämän uudistuksen jälkeen mitä hallitus on nyt tekemässä

minusta tässä pitäisi ehdottomasti tehdä myöskin ammatillisen koulutuksen sisältöjen kehittämisen suhteen enemmän

korostitte mielestäni aivan oikein sitä että myöskin julkisen talouden kehittymisen kannalta on aivan ydinkysymys että meillä on osaava kansa ja on osaavia tutkijoita on osaavia johtajia firmoissa ja yrityksissä ja tavallaan tätä osaamisen kierrettä pitää vahvistaa

siellä on suunnilleen yksi viikko yhteiskuntaoppia ja se tulee yhdessä ikään kuin samaan syssyyn ja tavallaan semmoinen tietoisuus henkinen kasvu

voisin luetella pitkän litanian maan huipputiedemiehiä jotka ovat huolissaan tästä tilanteesta

arvoisa puhemies

olemme sosialidemokraattisessa eduskuntaryhmässä erittäin tyytyväisiä siitä että tämä esitys muuttui juuri siihen suuntaan kuin halusimme ja vallitsi laaja yhteisymmärrys

voitteko herra pääministeri ajatella että nyt keväällä ihan oikeasti käytte koulutuksen ja tutkimuksen resursseihin kiinni ja annatte arvon meidän tiedemies ja tutkijapiireille siinä että nyt on menty rajan yli

vistbackan puheenvuoron tuolta pöntöstä niin sanoisin näin että se oli hyvin maltillinen ja asiallinen puheenvuoro

toinen kiitos edustaja eero lehdelle joka käytti mielestäni syvällisen ja viisaan puheenvuoron

tulipa mieleen että olisi ollut tarve siihen että kokenut kansanedustaja vistbacka olisi ollut hallintovaliokunnassa ja ikään kuin sitoutunut henkisesti siihen yhteiseen päätökseen jonka ymmärsin siellä tapahtuneen

nostitte hienolla tavalla esille oikeastaan näitä tulevaisuuden ja tämänkin päivän koulun tärkeitä asioita

pirkko ruohonen lerneriä kohtaan mutta koen asian tällä tavalla että meillä on laaja yhteisymmärrys suomalaisesta ulkomaalaispolitiikasta

miten tätä oma aloitteisuutta voidaan vahvistaa luovuutta kunnianhimoa sosiaalisia taitoja

en pidä nyt fiksuna ja rehellisenä sitä että jo kun ollaan kalkkiviivoilla ja sen yli niin perussuomalaiset sitten hyppäävät karsinasta pois

arvoisa puhemies

ukkolakin tietää sen mutta on syytä muistuttaa että kun me puhumme suomessa kolmikannasta me tarkoitamme sillä tiettyä asiaa

nämähän ovat niin kuin jokainen meistä ymmärtää tällaisia yhteiskunnallisia visioita joita on tärkeää ja arvokasta olla ja kun minulla nyt on jonkunmoinen kokonaiskäsitys siitä mitä suomalaisessa koulutuspolitiikassa sen laajalla rintamalla tapahtuu niin siitä huolimatta että nyt ollaan tehty mielestäni vähän liiankin isoja säästöjä tässä yhteydessä viittaan myöskin siihen että arvostamani puolueen puheenjohtaja urpilainen totesi meidän puoluevaltuuston kokouksessa puolitoista vuotta sitten että ei kaikkia hallituksen päätöksiä pidä rakastaa ei pidä rakastaa kaikkia ja nyt esimerkiksi näitten koulutuksen säästöjen kohdalta on tultu sille rajalle ja menty osin sen ylikin mutta vähän uusia ovat kansan osaava kansa vision ja siihen liittyvän strategian elementtejähän on esimerkiksi tämä varhaiskasvatuksen kokonaisvaltainen uudistaminen

mutta tämähän itse asiassa kumpuaa ykn kansainvälisen työjärjestön ilon julistuksesta jossa itse asiassa suositus on se että työelämälainsäädäntöä tehtäisiin kolmikantavalmistelun pohjalta ja me hyvin voimme ymmärtää mitä se voisi esimerkiksi tarkoittaa tänä päivänä aasiassa ja monissa afrikan maissa

arvoisa puhemies

totta kai pitää olla tiukkaa menokuria ja niin edelleen

itse asiassa minä halusin tukea myöskin tätä professori bruunin esitystä juuri sen takia että se oli niin tarkoin harkittu ja maallikkokin ymmärtää mikä ero tänä päivänä on kun puhutaan pysyvän työvoiman tarpeesta tai jos edellytetään että se työvoiman tarve on vakiintunut

sen sijaan ette vastannut kysymykseen jonka esitin kun puhuitte siitä että julkiselta sektorilta pitää kymmeniätuhansia työntekijöitä vähentää

sitten kun olitte tämän esittäneet yrittäjäkuulijakunnalle niin seuraavana päivänä suunnilleen muutitte näkemyksenne

tämä poliittis yhteiskunnallinen keskustelu on tärkeä käydä täällä eduskunnassa ja silti esimerkiksi minä lähtökohtaisesti tuen kolmikannan esityksiä mutta en myöskään halua pitää niitä mitenkään kiveen hakattuina

tämä ei ole sitä sipilää mitä on totuttu kuuntelemaan että ei vaihdeta mielipidettä sen mukaan kenelle puhutaan ja missä ollaan

me saamme ikään kuin jo nämä pienet lapset kehittymään kasvamaan oppimaan

sitten hyvin merkittävä asia on se että me olemme tehneet ammatillisen koulutuksen ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen merkittävän rahoitusjärjestelmäuudistuksen jonka vaikutukset tulevat toivottavasti palvelemaan tätä kansakunnan osaamista

ihan alkuun tästä prosessista jatkon suhteen

päivä sivistyspoliittisen ministerivaliokunnan on tarkoitus saada tämä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma valmiiksi jotta se voidaan sitten joulukuussa valtioneuvostossa käsitellä ja hyväksyä

siellä kannustetaan opetuksen laatuun kansainvälistymiseen opiskelijoilta tulevaan palautteeseen nämä ovat kaikki sen rahoitusjärjestelmän elementtejä jotka palkitsevat mielestäni oikeaan suuntaan

täytyy nyt kyllä todeta edustaja mattilan kysymykseen että täytyy sitten vastata teille myöhemmin henkilökohtaisesti

ja koen nyt täällä käytetyt hyvät puheenvuorot sen luontoisina että niitä pyritään nyt jatkokäsittelyssä ottamaan huomioon

hallitus on tärkeällä asialla liikkeellä

täällä edustaja kivelä kantoi huolta tästä osakeyhtiömallista ja minun on kyllä helppo olla yhtä mieltä kansanedustaja paloniemen kanssa

koen tämän näin eduskunnan lähetekeskusteluna minkä vuoksi en lähde yksittäisiä edustajien puheenvuoroja yksityiskohtaisesti kommentoimaan

ettei nyt niin kuin sitten sokeuduta liikaa näihin säästöihin vaikka nyt keskustellaan niistä ja ymmärrän sen täysin ja sen takia täällä haluan itsekin olla paikalla keskustelemassa sanon että sitten on myöskin tämä positiivinen viritys olemassa ja se tärkein työ tehdään just siellä niin kuin edustaja lehti totesi